sosialidemokraatit vaativat viime vuoden kesäkuussa hallitusta aktiivisesti ja vakavasti varmistamaan venäjän hallituksen ja eun kautta sen että luodaan edellytykset tuontiraaka aineen saatavuudelle ja myös lähialueidemme myönteiselle metsätalouden yhteistyön kehittämiselle

kaikki kunnia keppanakeskustelulle mutta nyt pitää sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä sosiaali ja terveysministereiden ottaa tämä asia oikeasti esille ja tälle pitää tehdä stoppi

tämä on aivan käsittämätön ja mittasuhteiltaan todella paha syöpä joka aiheuttaa myös turvallisuuteen liittyviä laajempiakin vaikutuksia

on erittäin sangen hienoa että vesialueiden omistajien mtk jonka johdossa edustaja kalmari on herää vihdoin tähän asiaan josta sosialidemokraatit ovat alusta lähtien puhuneet että käyttäjä maksaa periaatetta pitäisi noudattaa

tässä presidentti tuo välttämätöntä lisäarvoa jos hallitus sitä arvostaisi ja erityisesti metsäpolitiikan huippukokouksia pääministeri lipposen lailla lähdettäisiin nyt aikaansaamaan

mutta kansallisesti metsälainsäädäntö on uudistettava metsien uudistamista ja ensiharvennusta korostavaksi metsien omistusta kohotettava yhteismetsälainsäädännöllä ja metsäteollisuudessa tarvitaan myös työnantajien ja työntekijöiden aitoa sitoutumista jotta toimintaympäristöä uhkaavat muutokset hallitaan

elikkä jos ei käytä eikä edes näe virveliä ja vapaa miten valtakunnallinen viehekortti ja viehemaksu tulevat kysymykseen

irtisanomissuojan vahvistaminen tukee yhteistä sitoutumista poistaa pelon siitä että kansainvälinen teollisuus ottaa liipasimelleen ensiksi heikoimman irtisanomissuojan suomalaiset työntekijät

on myös tärkeätä että nyt tuemme myös itä suomen aluekehityksen ja koko metsätalouden perustan osalta niitä rakennetukiratkaisuja joita esimerkiksi varkauden tapauksessa on esitetty

ja on myös varmistettava että tämän metsätalouden ja metsäteollisuuden hallinnassa ei tuhota esimerkiksi sellaista ympäristö ja kierrätysosaamista jota esimerkiksi corenso varkauden kuitupakkausten kierrätyksen kansainvälisenä ainutlaatuisena huippuosaajana edustaa

uskon että näissä asioissa ministeriössä käydään vielä tarkemmin läpi yksittäisiä toimenpiteitä ja toimitaan alueellisten päättäjien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä

siinä suhteessa on kansallisesti ja historiallisesti vakava tilanne se millä tavalla tässä on nyt ajelehdittu sinänsä säätelemättömän ja valvomattoman kapitalismin usasta alkaneen finanssikriisin seurauksena

sisäinen turvallisuus on laaja käsite siis myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaisuus muistaen mutta sillä on myös tämä sosiaalisen kriisin näköpuoli eli tämä sosiaalisen päivystyksen ja sosiaalisen turvallisuuden puoli ja syrjäytymisen vastainen puoli

arvoisa puhemies

ne poistettiin sisäisen turvallisuuden ohjelmasta sivujuonteena

valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät kykenivät jossain määrin liikkumaan siis rajavartiolaitoksen palopäällystön koulutuksen ja siviilikriisinhallinnan koulutuksen puolella mutta poliisi vaatii kyllä laajempaa anatomista avausta

valtiovarainvaliokunta on pitänyt hyvänä sitä ja on tyytyväinen että se kehyspäätöksellä varmistettiin että käynnissä olevat liikennehankkeet etenevät ja liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet aloitetaan tällä hallituskaudella

euroopan unionissa sanon neljä vuotta sisäministerinä ja eussa puheenjohtajana myös olleena kiinnitettiin erityistä huomiota siihen että ei kolmansien valtioiden kansalaisille jotka oleskelevat luvattomasti eri maissa tehdä ylimääräistä vetovoimaa

sisäministeriön poliittista johtamista pitää vahvistaa

nykyinen poliisin johtaminen ei herätä kentän luottamusta

se on synnyttänyt epävarmuutta poliisipalvelujen saatavuudesta ja esimerkiksi tämän eduskunnan yksi kansallinen vahinko ja suuri virhe oli liikkuvan poliisin lakkauttaminen

raskaan liikenteen valvonnan tila herättää vakavaa huolta

arvoisa puhemies

ihan muutama näkökohta valtiovarainvaliokunnan lähestymistapaan

ensinnäkin me olemme hallitusohjelmassa ja myöskin hallitusohjelman ohella liikennepoliittisessa selonteossa ja valtiovarainvaliokunnassa tukeneet pienehköjen liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden toteuttamista elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä myös täsmäkorjaten

tämä on erittäin iso kysymys sisäministeriön rajavartioston ja myös eun maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan linjan kannalta

valmistelussa olisi pitänyt näkyä myös näiden näkökoh tien

kysymyshän ei ole nyt mistään muusta kuin siitä millä tavalla valtiovarainvaliokunta ja erityisesti eduskunnan budjettivaltaan liittyvä päätösvalta ja säätelyperusteet varmistetaan myös meidän perustuslain osalta

toinen asia on se että kun muun muassa väliaikaisen valtiontakauksen osalta tai muissa tukiratkaisuissa joudutaan varsin nopeasti tekemään niitä tukiratkaisuja tämä ilmeni valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä joulukuussa niin ei finanssivalvonta jälkikäteisesti toimi vaan sen pitää pystyä jo ennen näitä ratkaisuja tekemään hyvin nopeasti muutamassa päivässä selvitys takausperusteista ja pankin vakavaraisuudesta ja siitä että veronmaksajien puolesta voidaan lähteä liikkeelle

mustaan aukkoon putoavat sen sijaan keskikokoiset hankkeet jotka ylittävät elyjen rajat ja ovat kuitenkin laajoja kuljetusjärjestelmän osia mutta eivät kuitenkaan niin suuria että kuuluisivat kehittämishankkeisiin

arvoisa puhemies

nämä olisi pitänyt käydä vakavammin myös valtiontalouden näkökulmasta koska ministeri thorsin ja hallituksen linja käytännössä tarkoittaa täyttä valtaa laittaa yhtä viidesosaa vuotuisesta talousarviosta vastaava summa jakeluun

kyllä varsin huolestuneena on kuunnellut kokoomuslaista ja vihreiden tapaa lähestyä tätä turvallisuuden perusrakenteen kannalta keskeistä hätäkeskusjärjestelmää

näin kevyesti ei ole täällä käsitelty ei reumasairaaloita ei kansalaisten perusoikeuksien turvaamista ei mitään asiaa kuin nyt käsitellään valtavaa mittasuhdetta tässä asiassa jopa sitä miten takausvaltuus laajennetaan jopa muihin läheisesti liittyviin tarkoituksiin esimerkiksi rahoituslaitoksiin isoja asioita

on ehkä paikallaan nyt pikkuisen käydä läpi mikä on ollut tämä kehitysvaihe tässä hätäkeskusjärjestelmässä ja mistä siinä myös on ollut kyse koska tuntuu että nyt käsitellään tätä sulakkeina ja laatikkoina eikä ajatella mikä tämä kokonaisuus kuitenkin alun pitäen on ollut

valiokunta edellyttää eli eduskunnalle esitetään että edellytetään että keskisuuret liikennehankkeet kootaan erilliseksi teemaohjelmaksi jolla edistetään teollisuuden tarvitsemien logististen kuljetusketjujen toimivuutta

raskaan liikenteen enimmäismitat ja painot suurenivat ja tältä osinhan eduskunta piti tärkeänä että massojen ja mittojen korotuksen vaikuttavuushyödyt ja aikataulu arvioidaan uudelleen

tältä osin on nyt hyvin tärkeätä että seurannan ohella katsotaan myös ne kuljetusketjut jotka ovat käytössä ja että turvallisuus sekä sujuvuus varmistetaan

toinen on verotustiedot

työ ja elinkeinoministeriössä ovat jämähtäneet paikalleen muun muassa valtion tukia saavia yrityksiä koskevat tiedot verotus muun muassa pierre verotustiedot

myös työ ja elinkeinoministeriön kanssa hallitusohjelman hengessä on tärkeätä kytkeä tem elinkeinoelämän ja metsäteollisuuden tarpeista lähtevään juuri alueet maakuntarajat ja ely rajat ylittävään laajempaan tarkasteluun teollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen näkökulmasta

myös meillä on tärkeätä katsoa ennen kuin pystytään lähetystehtäviä hoitamaan euroopan unionin puitteissa missä mallissa meillä on nämä puhumattakaan venäjän kauppaan liittyvästä kaksoislaskutuksesta tai muista ongelmista joissa myös meillä on valtiovarainministeriölläkin oma harjoitus tarpeen

tältä osin me pidämme tärkeänä että niitä kokonaistarkastellaan ja niiden vaikuttavuus arvioidaan myöskin osana kehyksen tulevaa järjestelyä

sitten nimenomaan helsingin hätäkeskuksen ongelmiin puututtiin määrättiin häken johto ja poliisiosasto etenemään tietyllä tavalla henkilöstökysymyksen hoitamiseksi

toivon todella että tässä vakavassa taloustilanteessa tämä laki ei olisi meidän ykköshaasteemme valtioneuvoston ajankäytön ja eduskunnan kannalta

ehkä tässä ei myöskään hirveitä todistamisia itse kukaan tarvitse omista näkemyksistään

myöskin julkisesti voin tunnustaa että edellisessä hallituksessa valtioneuvostossa hedelmöityshoitolakia parisuhteessa olevien naisten osalta käsiteltäessä vastustin sitä

näistä mal ja maankäyttösopimuksista erityisenä myönteisenä esimerkkinä pidämme lahden työtä ja tältä osin siihen kiinnitämme mietinnössä myöskin huomiota

nimittäin silloin selvästi kävi ilmi että hätäkeskustoiminta oli ajelehtinut niin hätäkeskuslaitoksen tulosohjauksesta vastaavien ministeriön virkamiesten kuin hätäkeskuslaitoksen johdon toimesta

äänestin valtioneuvostossa sitä esitystä vastaan ja äänestin myös täällä salissa koska selvästi kävi ilmi mikä nytkin alkaa entistä enemmän näkyä että tavoitteena on homoparien ulkopuolisen adoption tavoite

muun muassa laitehankintojen merkittävä viivästyminen oli jäänyt noteeraamatta ja silloin määräsin asiasta vastaavat virkamiehet kansliapäällikön johdolla välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

oli siis selvästi käynyt ilmi että virkamiesten operatiivisessa toiminnassa oli ilmennyt vakavia ongelmia eli pelastusosaston operatiivinen vastuu hätäkeskuslaitoksesta ei toiminut ja itse asiassa viikkoa ennen kuin hätäkeskuslaitoksen johtajat kirjelmöivät tehtiin tietyt päätökset ja määräykset

tässä voi olla prioriteettina sanotaan näitä alue talous ja työllisyyskriteerejä vasten rahalla tapahtuva ratkaiseminen ja tässä pitää olla hyvin varovainen

totean vielä että sosialidemokraatit nimenomaan edellyttävät tämän suomalaisen pankin määritelmää ja sitä ei kyetty valtiovarainvaliokunnan eikä talousvaliokunnan käsittelyssä täsmällisesti määrittelemään

lentostrategiassa korostetaan alueiden saavutettavuutta ja elinkeinoelämän tarvitsemien lentoyhteyksien toimivuutta lähinnä pohjois suomen erityistarpeita korostetaan

tähän myös valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto budjettikäsittelyssä aina on puuttunut korostanut talouden ja työllisyyden vaikutuksia kasvun vaikutuksia ja näin

tämä tehtävä jäi hallitukselle jonka oli selvitettävä rajat ylittävää pankkitoimintaa koskevia turvamekanismeja yhdessä ruotsin ja tanskan kanssa ja tässä oli ilmeisesti joku valtiovarainministeriön ja suomen pankin selvitystyöryhmä

sitten pidetään myöskin ministeri viitasen tonttiin liittyen tärkeänä että junaliikenteessä matkaviestimien kuuluvuutta parannetaan

mutta toivoisin että liikenne ja viestintävaliokunta puheenjohtaja satosen johdolla kun se on lakia säätävä valiokunta kiinnittäisi liikennepolitiikassa nyt erityisesti huomiota juuri tähän maa ja kaavoituspolitiikalla aikaansaatuun ansiottomaan arvonnousuun

sanomalehdistön osalta sananvapauden ja demokratian näkökulmasta pidämme välttämättömänä hakea sellaisia ratkaisuja jotka tukevat lehdistön toimintaedellytyksiä

iso infrahanke saattaa nostaa todella mittavasti maan ja kiinteistöjen arvoa

tämä on enemmän kuin ajankohtainen tämä esitys

joskus

haluan tämän sen takia tuoda esille että näitä uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yksityiskohtia ja henkilöstön jaksamisen varmistamiseen liittyviltä osin näitä vakavia selvityksiä työuupumuksesta ja jaksamisesta ei tullut mielestäni riittävällä tavalla eikä ole tullut nyt hallituksen hätäkeskuspäätöksen yhteydessä esille

laajakaistan uuden ohjelmakauden toteutukseen liittyviä ongelmia pidetään myös tärkeinä ratkaista samoin kuin säämuutoksiin liittyvät jatkuvat vahingot edellyttävät ajantasaisten sääennusteiden ja varoitusten varmistamiseksi uusien säätutka asemien hankkimista

että voi myös rakentaen ja osien hävittää

tätä aikoinaan valtiovarainvaliokunta pyysi selvittämään jo kymmenen vuotta sitten ja olen pahoillani että mikään hallitus ei ole halunnut tätä voimallisesti viedä eteenpäin

nyt entistä selvemmin näkyy kun kuuntelee kokoomuksen ja vihreiden edustajien puheenvuoroja se että tämä on ikään kuin joku tämmöinen tuottavuusohjelman rutiininomainen täytäntöönpano

keskustelu

puhutaan ikään kuin yhdellä ja kahdella hätäkeskuksella joskus syntyvä tietojärjestelmä kyllä hoitaa nämä ihmisten turvallisuuteen liittyvät tarpeet

orvodusti ja jari mäki on puhemies

karjulan näkemykseen siitä että tässä vaikeutuvassa työllisyystilanteessa on varmistettava että rakennemuutospaikkakuntien tuki on riittävä

arvoisa puhemies

kun tässä on käsitelty nyt nimenomaan myöskin tämän vakausvälineen historiaa on syytä muistuttaa nimenomaan viime kesäkuusta

olen vakuuttunut siitä että sitä pitäisi lisätä samoin kuin teollisuussijoituksen ja finnveran riskirahoitusta ynnä muita rahoitusjärjestelyjä vielä siitäkin mitä hallitus nyt on ihan oikein avannut

kyllähän tässä hallitus on ajelehtinut tämän eurokriisin osalta suomen osalta erityisesti

tämä on kaikkea muuta kuin mitä hätäkeskuspäivystäjät ja vastuullista työtä tekevä ja kuormitettu hätäkeskuksen henkilöstö tänään tarvitsee

on todella näin että meidän keskeisen vientiteollisuutemme metsä ja metalliteollisuuden takia meidän nousumme on erittäin epävarmaa ja on vakavia pilviä syksyn päällä

tässä suhteessa myöskin työllisyysperusteisten investointimäärärahojen käyttöä ja määrää tulee lisätä koska meille tulee uusia alueita koko ajan tässä vyöryssä nyt eteen

tässä suhteessa hallituksen ajelehtiminen nimenomaan talous ja työllisyyspolitiikassa on vaarallista sen takia että kotimarkkinoiden kulutuksen heikentämiseen tähtäävät arvonlisäveron korotukset ynnä muut ovat nyt pahentamassa tätä epävarmuutta

tehdään kaavamainen järjestely ja kaikella kunnialla sisäasiainministeri holmlund antaa tämän tehtävän hoitaakseen valtiosihteeriksi edenneelle edellisen hallituksen eu asioita hoitaneelle virkamiehelle jolla ei ole kyllä pelastustoimesta ainakaan edellisen hallituksen aikana mitään kokemusta ja lisäosaamista kertynyt

nyt pitäisi nimenomaan pk yritysten näkökulmaa tuoda myös esille ja yhdyn puhujaan siinä että meidän pitäisi tehdä kasvupanostuksia ja muun muassa yritysten ravintoketjun alkupään aukkoihin riskirahoitukseen ja näihin kysymyksiin pitäisi todella yhteiskunnan panostaa

konekirjoittajan virheeksi pantiin se että tästä takausvälineestä puuttui espanjan kuningaskunta

mielestäni kuitenkin ehdotus loukkaa omaisuudensuojaa niin omien perustuslakiemme kuin euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen osalta

eli näihin asioihin on reagoitava mistä myöskin jaoston puheenjohtaja nähdäkseni kantoi huolta

mutta kenties nyt tämän uuden hallituksen aikana valtiosihteerille on nimityksen myötä tullut syntynyt tietysti ymmärtämystä kun tittelikin on tullut

kenenkään fyysisen tai oikeushenkilön oikeutta omaisuuteen ei saa loukata ja kenenkään omaisuutta ei saa ottaa muun kuin yleisen edun nimissä

tanskan lailla komission poikkeuksilla antaa yrityksille rahoitusmahdollisuuksia työllistää ja investoida pk ynnä muissa asioissa innovaatiopuolella

mutta myös meidän metsäteollisuutemme toimintaedellytykset energian ja raaka aineen saatavuuden ja kilpailukyvyn osalta ovat asioita joita pitää hallituksen politiikan kautta edistää

ei henkilöstön kanssa käyty normaalia rakentavaa toiminnan turvaavaa ja henkilöstöä arvostavaa keskustelua missään vaiheessa

se viesti mikä tulee nyt hätäkeskuspäivystäjiltä on tyrmistynyt ahdistunut ja tämä kaikki tehdään juuri silloin kun turvallisuusjärjestelmä alueellisesti pannaan pystyyn

vielä sitten se että näitä alueellisia turvallisuusviranomaisia pelastus poliisi raja ei pidetty mukana tässä prosessissa

järvinen te voitte ylistää tätä suurta viisautta minkä hallitus on poliittisesti tehnyt mutta tällä tulee olemaan todella vakavia seuraamuksia ja kantakaa se sitten miehenä ja naisena myös poliittisesti ja asiallisesti tämä vastuu

nimittäin pelastustoimen alueiden virve radioverkko ja hätäkeskusuudistus muodostavat ainutlaatuisen turvallisuusrakenteen ja tämä hätäkeskusjärjestelmän kyseenalaistaminen juuri nyt sen toteutusvaiheessa on kyllä todella mielestäni edesvastuutonta

tässä selvästi näkyy että tässä on kyseessä myös tuottavuusohjelman ikään kuin kaavamainen täytäntöönpano

mikä tässä erityisesti tulee olemaan nyt vakavaa niin kuin täällä monet puhujat ovat viitanneet on se että tämän keskeisen turvallisuuden etulinjassa toimivan hätäkeskuspäivystäjän työn vetovoima työmotivaatio on nyt vakavalla tavalla heikennetty ja samaan aikaan suunnitellaan uudenlaista järjestelmää

minusta hallintovaliokunnan sosialidemokraattien vastalauseessa on hyvä selkeä tähän tilanteeseen sopiva johtopäätös kun todetaan lainaus

nykyisen terveydenhuoltolain mukaanhan nimenomaan korkeatasoinen kiireellinen hoito turvataan kukaan ei jää hoidotta

ja kuten sosialidemokraatit myös valtiovarainvaliokunnan vastalauseen yhteydessä ovat jo esittäneet tämä hätäkeskusratkaisu pitää välittömästi keskeyttää ottaa uudelleen arviointiin ja panna täytäntöön nyt se edellisen hallituksen käynnissä oleva rakenteellinen ja alueellinen turvallisuusjärjestely

kyseessähän on se että kolmansien maiden kansalaisille jotka oleskelevat luvattomasti suomessa sekä eräille tilapäisen oleskeluluvan nojalla oleskelevista ulkomaalaisista joilla ei ole kotikuntaa suomessa sovellettaisiin tällaista laajaa ei kiireellistä asiaa

tietojärjestelmällä ja sen luomilla lisäarvoilla voidaan ylivuotoa ynnä muita keskusten välisiä työnjakoja jatkossa kehittää mutta ei tätä aluerakennetta tarvitse romuttaa

voidaan hyödyntää tietojärjestelmien luomaa turvallisuuslisää sitten myöhemmin

kyllä minusta tässä on nyt ehdottomasti oltava euroopan unionin linjauksessa tehtävä parempi arvio kuten valtiovarainministeriö viime elokuussahan itse asiassa pysäytti sen tartuntatautilain muutoksen mitä sosiaali ja terveysministeriö ajoi juuri sen takia että homma ei ollut hallinnassa

arvoisa puhemies

perusväylänpidon osalta valtiovarainvaliokunta tukee ministeri risikon parlamentaarisen työryhmän ehdotusten etenemistä joiden mukaan kasvanutta korjausvelkaa ryhdyttäisiin määrätietoisesti vähentämään

raskaan liikenteen massa ja mittauudistukseen olemme kiinnittäneet useasti huomiota

edelleen sen toimeenpanojen vaikutuksia on seurattava ja myöskin pidettävä huoli että tältä osin toimeenpano ei heikennä muuta tienpitoa ja kehittämistä